minä kysyn oikeusministeri onko meillä suomessa jotain annettavaa tähän koska kaikkein pahinta se on etenkin nuorelle rikoksentekijälle että hän lähtee vankilan portilta pelkkä muovikassi kädessään ja palaa saman kaverijengin seuraan mistä hän sinne vankilaan päätyi

tässä käsittelyssä olevassa elintarvikelain uudistuksessa säädetään rehualan toimijoiden velvoitteesta tutkia edellytetyt salmonellaomavalvontanäytteet ja laboratorioista joissa lainsäädännön edellyttämät näytteet on tutkittava

arvoisa puhemies

on todella tärkeätä että etenemme näissä uudistuksissa

olemme kuulleet uusista talousluvuista että mekään emme ole suojassa vaan suomeltakin odotetaan rakenteellisia uudistuksia juuri näitä uudistuksia joita kuntauudistuksessa olemme tekemässä

muutos maatalouden rakenteessa ja toimintatavoissa onkin lisännyt rehun kautta saatavien infektioiden muun muassa salmonellan riskiä

haluamme estää kaikkien salmonellaserotyyppien esiintymistä rehuissa tuotantoeläimissä ja eläinperäisissä elintarvikkeissa

arvoisa puhemies

me tarvitsemme kotimaisia teollisuuden investointeja mutta me tarvitsemme tänne myös kansainvälisiä isoja investointeja ja tässä on nyt sen suuntainen esitys jolla me vauhditamme suomeen suuntautuvia investointeja

arvoisa puhemies

suomen nykyhallituksen linja on ollut hyvin tiukka

me olemme vaatineet sijoittajavastuuta me olemme vaatineet vakuuksia me olemme vaatineet euroopan pysyvään vakausmekanismiin ensisijaisen velkojan asemaa ja me olemme vaatineet leikkauksia euroopan unionin monivuotisiin rahoituskehyksiin

pidän pohjoissuomalaisena kansanedustajana erittäin tärkeänä tätä sähköveroluokan muutosta konesalien osalta jotta me voimme olla kilpailukykyisiä esimerkiksi ruotsin kanssa sen suhteen minne isot kansainväliset palvelinyritykset palvelinkeskuksiaan sijoittavat

arvoisa puhemies

tässä salissa on aiemmin käytetty työllistämistoimista halventavaa nimitystä tempputyöllistäminen vain salin oikealta laidalta kokoomuksesta

tuhannet suomalaiset työttömät tuhannet ja taas tuhannet perheet saavat hengähdystauon vaikeaan ankaraan tilanteeseen kun he voivat hyötyä työllisyyspolitiikasta mitä tässä yhteiskunnassa aiemmin on aktiivisesti harjoitettu

arvoisa puhemies

kyllä pitää nähdä metsä puilta

näettekö te valtiovarainministeri urpilainen että nyt neuvoteltavissa euroopan monivuotisissa rahoituskehyksissä esimerkiksi euroopan sosiaalirahaston toimin olisi todellisia työkaluja esimerkiksi eurooppalaisen nuorisotyöttömyyden hoitoon

silloin juuri kun yksityinen kysyntä on heikkoa on julkisen vallan vastuulla järjestää työtä ja ylläpitää työllisyystoimintaa ylläpitää työllisyysmäärärahoja

emu tarvitsee rinnalleen myös pankkiunionin jossa rahoitusmarkkinoita uudistetaan niin että jatkossa pankkien elvytys ja alasajo perustuu sijoittajavastuuseen eikä veronmaksajan vastuuseen niin kuin tällä hetkellä on valitettavasti ollut

arvoisa puhemies

barents on monella tapaa suomelle erittäin tärkeä ilmansuunta

aiotteko te huolehtia siitä että työllisyysmäärärahat palautetaan sille tasolle että voimme taas työllistää suomalaisia kuten esimerkiksi viime vuonna

se on sitä sen vuoksi että alueen mittavat luonnonvarat herättävät kiinnostusta kasvavaan taloudelliseen toimeliaisuuteen mutta se on sitä myös siitä syystä kuten tiedämme että ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat kaikkein nopeimmin pohjoisilla maapallon osilla

aiotteko te pitää esillä emun sosiaalista ulottuvuutta aiotteko te vaatia rahoitusmarkkinoitten uudistamista ja pankkiunionia joka perustuu sijoittajavastuuseen

onkin erinomaista että barentsin euroarktisen alueen valtioiden suomen ruotsin norjan ja venäjän kesken tehty sopimus on saatu aikaan

arvoisa puhemies

taloudellinen toimeliaisuus tulee epäilemättä kasvamaan ja on merkittävää että pohjoisilla herkillä luonnonalueilla on varauduttava esimerkiksi ilmastonmuutoksen aiheuttamiin ääriluonnonilmiöihin

kaupan vapauttamisessa euroopan unionin ja yhdysvaltojen välinen kauppa ja investointikumppanuussopimus olisi toteutuessaan yksi kaikkien aikojen suurimpia saavutuksia

haluan kuten edustaja jokinen kiinnittää huomiota siihen että hallintovaliokunta oli omassa lausunnossaan myöskin painottanut sitä ettei tämä sopimus sellaisenaan kaikkia ongelmia poista vaan alueen valtioiden kesken on yhä olemassa erilaista käytännön yhteistyötä haittaavaa hallinnollista rakennetta lainsäädännöllisiä infrastruktuuriin liittyviä esteitä

lisäksi kysymys on talouksista joiden teknologian ja liiketoimintaosaamisen taso on yleisesti ottaen korkeinta maailmassa ja jossa kauppavaihdon ja investointien kasvu tuo uutta tietotaitoa ja parantaa tuottavuutta

näitä käytännön yhteistyötä onnettomuuksien ennaltaehkäisemistä ja onnettomuuksissa nopeasti toimimista estäviä rakenteita rajaesteitä tulee edelleen tarmokkaasti poistaa

eun komission arvion mukaan sopimuksen myötä eun bruttokansantuote kasvaisi ja vienti yhdysvaltoihin lisääntyisi palkkataso eussa nousisi ja hinnat alenisivat

on jotenkin hyvin surullista että suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pinnan alla meidän maailmallakin menestystä herättäneessä peruskoulussa muhii tämänkaltaista pahoinvointia

on todella surullista että lapset joutuvat opiskelemaan levottomissa luokissa ja että on kiusaamista ja järjestyshäiriöitä

arvoisa puhemies

afrikan turvallisuudesta voi tuntua olevan varsin pitkä etäisyys suomen turvallisuuteen mutta tosiasiassa yhteys on suomen ja euroopan turvallisuuteen

haluan kuitenkin kiittää ministeriä siitä että hän on tehnyt voitavansa ja on esitellyt helmikuun alussa koulurauhapaketin joka systemaattisesti tuo uusia työkaluja luokkien ja koulujen toimintaan miten järjestystä voitaisiin palauttaa

mikäli keski afrikan annetaan luisua yhä syvemmälle romahtaneeksi valtioksi on sillä monenlaisia seuraamuksia toki ennen kaikkea humanitaarisia seuraamuksia kansalaiset kärsivät mutta romahtanut valtio voi myös toimia pohjana terrorismin kasvamiselle ja erilaisille rikollisjärjestöille ja sen vuoksi meillä on velvollisuus siihen puuttua

tämäkin alppilan tapaus osoittaa että on erittäin tärkeätä myös opettajien oikeusturvan kannalta että meillä on systemaattiset prosessit ja menetelmät tiedossa kuinka toimitaan miten puututaan ja miten siitä esimerkiksi raportoidaan jotta opettajien oikeusturva voidaan turvata

mutta kuten ulkoasiainvaliokunta yksimielisessä mietinnössään toteaa meidän on jatkossa saatava parempi selvyys siitä millä tavalla eun puitteissa ja myös meillä kotimaassa jatkossa entistä paremmin paneuduttaisiin kokonaisvaltaiseen kriisinhallintaan ja tästä ehkä syytä olisi kuulla vielä hieman lisää miten me voimme olla mukana kehittämässä nykyistä kokonaisvaltaisempaa kriisinhallintaa

kolikon toisella puolella on pelko suurten kansainvälisten yritysten vallan kasvamisesta patenttioikeuksien ja investointisuojan osalta

aiotaanko nyt laatia systemaattiset menetelmät jotta opettajien oikeusturva voidaan järjestyksen häiriöihin puututtaessa turvata

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nimittäin kokemukset teollisuusmaiden ja kehittyvien maiden kahdenvälisistä investointisuojajärjestelyistä eivät rohkaise isojen investointien kohtalon luovuttamiseen ylikansallisen asianajobisneksen käsiin

arvoisa puhemies

puhemies

suomi laati ensimmäisenä maailmassa valtiopäiväjärjestyksen ja vaalilain jossa säädettiin yleinen ja yhtäläinen äänioikeus ja sen mukainen vaalikelpoisuus

me elämme uudessa maailmassa

me elämme edelleen riskipitoisessa maailmassa ja on selvää että niin maanviljelijöille kuin kaikille muillekin tulee voida olla korvattavissa kohtuuttomat vahingot ennalta arvaamattomat vahingot

yleinen äänioikeus tarkoitti sitä että poliittiset oikeudet annettiin kaikille niin naisille kuin säätyihin kuulumattomille miehillekin

esimerkiksi tulvavahinkojen tai vahinkojen jotka ovat seuranneet hallan raesateiden kaatosateen rajuilman tai muun viljelijästä riippumattoman syyn johdosta aiheuttamien vahinkojen varalta on oltava olemassa järjestelmä

nyt ollaan siirtymässä vakuutuspohjaiseen järjestelmään ja on varmasti aivan kohtuullista odottaa myös viljelijöiltä omaa vastuunottoa oman elinkeinonsa suhteen

vaikka moniäänisyyttä pidetään usein eun heikkoutena se on myös maanosamme vahvuus

talouden taantuma tai koventuneet arvot eivät saa johtaa eriarvoisuuden kasvuun samat oikeudet terveydenhuoltoon koulutukseen tai vähimmäistoimeentulon turvaan kuuluvat kaikille

annan itse paljon arvoa tälle kehitystyölle ja tulemme varmasti seuraamaan kehitystä markkinoilla vakuutusalalla että meillä jatkossa on olemassa sellaisia vakuutustuotteita jotka vastaavat tarvetta

yhdenvertaisuuden vaade koskee niin seksuaali ja sukupuolivähemmistöjä kuin vammaisia ja eri kieliryhmiä

tätä metsähallitus lakia on valmisteltu poikkeuksellisen pitkään kuin iisakinkirkkoa mutta silti lainvalmistelun loppuvaiheita vaivasi kyllä melkoinen kiire mikä johti siihen että laki sellaisenaan on ikävä kyllä aikamoinen pettymys

arvoisa puhemies